mutta kyllä tässä tilanteessa jos on joku juttu joka on jo lähtökohtaisesti viipynyt hyvin pitkään on sinänsä oikein ja perusteltua että laamanni voi määrätä että tämä asia täytyy siitä syystä että se muuten viivästyy liian pitkään ottaa nopeasti käsittelyyn

nyt tässä suhteessa oikeusasiamiehen toiminnassa on varmaan tapahtunut huomattavaa parannusta ja etenemistä niiltä ajoilta kun itse hoidin sitä virkaa ja toiminta on modernisoitunut

ja tietysti tässä tilanteessa erittäin tärkeätä on se että kaiken kaikkiaan hyvinvointiyhteiskunta voidaan säilyttää jotta sosiaalinen eriarvoisuus ei kasva ja sen pohja on ainoastaan terve talous

eli jos presidentti katsoo että jonkin lain säätäminen ei ole mennyt kohdalleen hän voi aina jättää lain vahvistamatta jolloin se palautuu eduskuntaan uudelleen käsiteltäväksi

tarkastusvaliokunta on myöskin kritisoinut lausumamenettelyä ja katsoo että se ei toimi tarkoituksenmukaisella tavalla vaan pitäisi siirtyä reaaliaikaiseen seurantajärjestelmään

tämä johtuu siitä että meillä kilpailukyky on heikentynyt ja tähän olennaisesti ovat vaikuttaneet kaksi palkkaratkaisua jotka on tehty ennen maltillista tulopoliittista ratkaisua

tietysti se mikä on tärkeätä on sitten se että meillä on monia maita joissa tämä välttämättä ei ole pääsääntö niin että meidän pitäisi sitten myöskin pyrkiä seuraamaan tätä sopimusta että se ratifioidaan mahdollisimman monessa euroopan neuvoston jäsenmaassa ja että sitä myöskin sitten toteutetaan käytännössä

lähtökohta kaikessa on se että silloin kun keskeisiä päätöksiä tehdään silloin väliaikaisessa vakausvälineessä päätökset tehdään yksimielisesti

tässä valiokunnalla oli selkeä huolenaihe ettei tapahdu sillä tavalla että vaalitukia ohjataan puolueen paikallisosastolle joka ohjaa ne sitten yhtenä könttäsummana ehdokkaalle millä voidaan välttyä ilmoittamasta lahjoituksia ja myöskin kenties välttyä näiltä enimmäiskatoilta

arvoisa puhemies

perustuslakivaliokunnan lausunnossahan todettiin että näiden itsehallinnollisten yhteisöjen osalta valtiovalta ei voi pakottaa niitä ottamaan omia tietokonejärjestelmiä vaan niillä pitää olla oma harkintavaltansa

se on myöskin kyllä sille käräjätuomarille huomautus siitä että asia pitää itse tuomioistuimessa kyetä käsittelemään nopeasti ja varmasti vaikuttaa sitten myöhemminkin prosesseihin

ongelma johonka kaikki asiantuntijat ovat tämän äänikynnyksen osalta kiinnittäneet huomiota on se että hallituksen esityksen perusteluissa on hyvin niukasti ja varsin yleisellä tasolla puolustettu tuota äänikynnyksen asettamista

arvoisa puhemies

ruotsin hallitus porvarillinen hallitus on ollut hyvin aktiivinen tässä suhteessa käyttänyt näitä instrumentteja ja myös tällä tavalla kyennyt hankkimaan merkittävästi verotuloja ja nimenomaan estämään sitten myöskin verorikollisuutta jossa pyritään käyttämään veroparatiisivaltioita hyväksi

jos näin on niin hyvä vastuut eivät ole kovin suuria jos sitten taas joudutaan maksamaan se tapahtuu siinä tilanteessa aivan oikein arvioiden että talous sukeltaa ja tietysti kansantalouden haasteet ovat siinä huomattavasti suurempia

tältä osin on kuitenkin ehkä syytä todeta että valiokunnat kuitenkin voivat jatkuvasti seurata vastuuministeriönsä työtä ja myöskin arvioida lausumiensa toteutumista minä aikana vuodesta tahansa

mutta monessa asiassa on varmaan niin että puhelinsoitolla tai epävirallisella yhteydenpidolla voisi saada asian korjattua hyvinkin nopeasti ja tällä tavalla välttää että kaikki on tämmöisessä raskaassa kirjallisessa menettelyssä jossa kuluu hyvin paljon aikaa

suomella on johtokunnassa oma edustaja ensisijaisesti valtiovarainministeri ja keskeisiin päätöksiin tarvitaan yksimielinen päätös jolloin suomi vastustamalla päätöstä voi estää tällaisen päätöksen synnyn

tosin tässä suhteessa meillä on ulkoisia tekijöitä jotka auttavat

tämä esitys perustuu pitkään sata vuotta voimassa olleeseen järjestelmään mutta sitä kehitetään sillä tavalla että lisäämällä vaaripiirien kokoa tuo suhteellisuus selkeästi paranee

perustuslakivaliokunta myöskin kiinnitti huomiota siihen että oikeastaan markkinatuomioistuimessa ja vakuutustuomioistuimessa nämä ruuhkat ovat kaikkein pahimpia ja näitten osalta nimenomaan on resurssien vahvistamisesta kysymys

täsmällisten ennusteitten tekeminen on hyvin vaikeata ja haarukka ennusteissa on erityisen suuri mutta joka tapauksessa selvää on että siitä missä arviot olivat viime kesäkuussa tai alkusyksystä kun budjetti hallituksen piirissä annettiin eduskunnalle ennusteet ovat selkeästi heikentyneet ja se tietysti merkitsee sitä että ensi vuoden aikana saattaa olla tarvetta merkittävälläkin tavalla täsmentää budjettia

syy yhteyksien osalta valiokunta totesi että ei ole yhteiskunnallisia vahvoja perusteita sille että ne joutuisivat noudattamaan valtiovarainministeriön ohjeistusta

näin ollen ehdokkaan rahoitusta voidaan koko vaalikampanjan ajan seurata ja pitää huolta siitä että nähdään minkälaisia rahoittajatahoja ehdokkaalla on ja voidaan arvioida minkälaisia nuo rahoittajat ovat

on arvioitu että se ei vaikuta puolueiden nykyisiin voimasuhteisiin ja että se ei estäisi merkittävällä tavalla uusien poliittisten toimijoiden mahdollisuuksia menestyä vaaleissa

tältä osin kuitenkin kun asiaa pohdittiin perustuslakivaliokunnassa katsottiin että kun tarkoitus on että tämä toimikunta jatkaa työtään ja arvioi puoluerahoitusta ja tietysti paikallisyhdistykselle annettava rahoitus on nimenomaan puoluerahoitusta niin tässä yhteydessä on syytä että toimikunta paneutuu tähän ongelmaan ja siihen että tätä ongelmaa ei syntyisi

tärkeätä on myöskin sitten se että kun ryhdytään uusiin rahoitustoimenpiteisiin niin näissä tilanteissa nykyisten säännösten mukaisesti hallituksen täytyy tuoda tämä asia tiedonannon pohjalta eduskunnan käsiteltäväksi

tietysti jonkinlaisia summa arvioita olisi voinut tehdä siitä minkä tyyppisiä ne vastuut kaiken kaikkiaan sitten voivat olla ja kuinka korkealle suomen kokonaisvastuu suhteessa bruttokansantuotteeseen voi nousta

tärkeätä on myöskin se että työn ja perhe elämän yhteensovittamisessa edetään ja erittäin suuria odotuksia valiokunnalla on myöskin siihen että kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa voidaan erityisesti pääkaupunkiseudulla lisätä ja tietysti tässä täytyy vedota nimenomaan kuntiin jotta ne riittävästi kaavoittavat maata jotta tuotantoa voidaan tosiasiassa tehdä

tässä suhteessa ne ongelmat joita on esitetty eivät välttämättä ole niin vakavia jos valiokunta suhtautuu aktiivisesti ja vastuullisesti omaan työhönsä ja vastuuministeriönsä seurantaan

tärkeätä on myöskin että suomessa kyetään nostamaan työllisyysastetta ja se merkitsee sitä että ihmisten pitää tulla aikaisemmin työelämään jättää työelämä myöhemmin mutta myöskin keskiväliltä uria pitää pidentää

eli tässä on kysymyksessä yleissäännös ja täytyy sanoa että tämän yleislausekkeen täsmällisyyttä pyritään tällä hetkellä täsmentämään siitä syystä että valtioneuvoston piirissä on todettu että säännös on jossain määrin tulkinnanvarainen ja mitä täsmällisemmäksi se voidaan tehdä sitä suuremmaksi oikeusvarmuus voidaan saada

kuitenkin äärimmäisen tärkeätä on se että pyrittäisiin pitämään myöskin huolta siitä että ilmapiiri olisi kannustava yritysten kannalta yrityksiä ei jatkuvasti pyrittäisi osoittamaan sormella vaan pyrittäisiin kertomaan siitä että yrittäminen on hyvä asia ja sillä tavalla suomea voidaan viedä eteenpäin

mutta myöskin sitten mitä tulee opetuksellisiin tarpeisiin yliopistojen yhteistyöhön kansainvälisten yliopistojen kanssa on tärkeätä että yliopistojen autonomiaa kunnioitetaan

täytyy toivoa että oikeusministeriö kun tekee budjettikehyksiin omia ehdotuksiaan kiinnittää huomiota juuri näitten tuomioistuinten resursseihin koska niissä oikeastaan muilla keinoilla kuin resurssien vahvistamisella on vaikea käsittelyaikoja lyhentää

vaikka ministeri henriksson ei ole täällä niin tämä on hallituksen tietysti hyväksymä esitys ja tästä päästiin työryhmässä jossa itse satun olemaan puheenjohtajana yhteisymmärrykseen hallitusryhmien kesken pyrittiin kompromissiin kaikkien poliittisten ryhmien kesken

kolmas linjaus valtiovarainvaliokunnalta on että hallitus pyrkii nostamaan suomen työllisyysastetta ja alentamaan työttömyyttä poistamalla kannustinloukkuja pitämällä huolta koulutuksen laadusta sekä suuntaamalla koulutusta paremmin työvoimatarpeiden mukaan lisäämällä työvoiman liikkuvuutta pidentämällä työuria parantamalla työssä viihtymistä sekä edistämällä työkykyisyyttä ja kuntoutusta

suomi on eu alueen kaikkein suurin elvyttäjä tällä vuosikymmenellä

on täysin luonnollista että erilaiset poliittiset aktiiviset järjestöt voivat tukea ehdokkaita mutta on sinänsä hyvä että tuo sidonnaisuus tältäkin osin tiedetään

eli valiokunnassa tänään käydyn keskustelun pohjalta voidaan todeta se että silloin esimerkiksi jos mennään jälkimarkkinoille ostetaan osakkeita näissä tilanteissa lähtökohta on se että kun tehdään päätös siitä että markkinoille mennään tehdään myöskin päätös siitä minkälaisilla summilla markkinoille mennään ja eduskunta antaa tiedonannon pohjalta suostumuksensa sille kokonaissummalle mikä on käytettävissä näihin markkinaoperaatioihin

mutta tietysti tämä on hallituksen esitys ja näitä arvioita varmasti sitten kun valtiovarainvaliokunta ja suuri valiokunta keskustelevat valtiovarainministeriön kanssa voidaan tehdä tarkemmin

tästä syystä perustuslakivaliokunnan lausunnossa edellytettiin että yliopistot mutta myöskin eräät muut yhteisöt jäävät tämän lain soveltamisen ulkopuolelle

kuten tässä jo on mainittu hallitus tosiaan esitti sitä että ministeri voisi keskeyttää virkatehtävänsä ja valittaisiin toinen ministeri siksi aikaa tilalle

kuitenkin valiokunta toteaa mietinnössään selkeänä ohjeena sen että jos annetaan lahjoitus puolueen paikallisyhdistykselle joka antaa sen edelleen ehdokkaalle niin tällaista postikonttorina välikätenä toimimista ei voida pitää hyväksyttävänä vaan ehdokkaan tehtävänä on tässä tilanteessa jos tiedetään että lahjoitus on annettu puolueyhdistyksen kautta suoraan ehdokkaalle tehdä ilmoitus myöskin tuosta lahjoituksesta niin kuin se olisi suoraan hänelle annettu

perustuslakivaliokunta ei halunnut yhtyä tarkastusvaliokunnan lausumiin tältä osin vaan katsoo että tässä suhteessa on kaikkein parasta se että puhemiesneuvostossa arvioidaan tätä kertomusmenettelyn kehittämistä sitä mikä on se valiokunta joka jatkossa kenties jos kertomukset yhdistetään käsittelisi näitä kertomuksia ja millä tavalla lausumamenettelyä kenties pitäisi kehittää

varsinkin jos summia joudutaan vielä nostamaan niin siinä tilanteessa voidaan päätyä tilanteeseen jossa vastuut alkavat jo nousta niin korkealle että ne oikeudet jotka kansalaisille perustuslaissa on muun muassa sosiaalisina oikeuksina turvattu saattavat vaarantua ja tämä on se äärimmäinen kipuraja joka sitten jossakin vaiheessa tulee vastaan

eli kaiken kaikkiaan suomi tarvitsee kasvavia ja menestyviä pieniä ja keskisuuria yrityksiä mutta myöskin panostuksen tutkimukseen ja tuotekehitykseen pitää olla riittävä

täytyy sanoa että kun katsotaan väestökehitystä näissä neljässä vaalipiirissä niin sanoisin että tämä jako on kaikkein tarkoituksenmukaisin

todellakin mitä tulee sitten tämän säännöksen soveltamiseen olennaista on se että luottamuksen sen henkilön puolueettomuuteen joka päätöksen tekee on täytynyt vaarantua ja tämän erityisen syyn on oltava ulkopuolisen havaittavissa

sinänsä sillä on myönteisiä vaikutuksia

mitä tulee sitten niihin muutoksiin joita perustuslakivaliokunta on tässä yhteydessä käsitellessään lakiesitystä käsitellyt ja hyväksynyt voidaan ensinnäkin todeta se että mitä tulee tuen laskemiseen niin jo edellisessä mietinnössään ennen eurovaaleja perustuslakivaliokunta oli huolissaan siitä onko näin että voidaan kuljettaa eri tahojen kautta samaan kampanjaan saman lahjoittajan toimesta rahaa

mutta kuten sanottu aika kallis keino tämä kaiken kaikkiaan on ja varmasti valtiovarainvaliokunnassa täytyy aika tarkkaan miettiä sitten ovatko nuo rajat kaiken kaikkiaan kohdallaan

tärkeätä on myöskin se että kun elämme vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ihmisten sosiaalisiin ongelmiin kiinnitetään huomiota ja ehkäistään eriarvoisuutta

ihan kaiken kaikkiaan lähtökohdista täytyy sanoa että tässä on tietysti ollut sinänsä ihan hyvä tarkoitus mutta pitäisi kuitenkin muistaa se että ministerin tehtävä ei ole mikään virkatyö ei virka vaan se on nimenomaan luottamustehtävä ja ministeri toimii eduskunnan luottamuksen varassa

tärkeää tuossa tutkimuksessa on myöskin se että se on nimenomaan tuotekehitykseen kohdistuvaa tutkimista ja että nuo tuotteet kyetään myöskin sitten kaupallistamaan

aikaisemminhan keskusteltiin siitä että voitaisiin yhdistää etelä savo ja pohjois savo ja pohjois karjala mutta sen jälkeen meille olisi syntynyt ongelma kymen vaalipiirin osalta ja voidaan sanoa että kun katsotaan että kuitenkin etelä savo suuntautuu varsin pitkälti kohti itää niin tässä suhteessa kymen vaalipiirin yhdistäminen on hyvinkin perusteltu ratkaisu

yritykselle jää kassaan enemmän rahaa jotka voidaan käyttää investointeihin

laina ajan pidentäminen on tarpeen nimittäin se helpottaa velkamaiden paluuta yksityisille lainamarkkinoille ja tekee mahdolliseksi panostukset kasvuun näissä maissa

mutta olisi hyvä jos tästä voitaisiin saada laaja yhteisymmärrys eduskunnasta koska mielestäni tämä on elegantti tapa pitää huolta siitä että suhteellisuus nykyistä paremmin toteutuu pois vain kesäisin siivosti jos puolue edustaja

tarkoitus on että puhemiesneuvostoa varten asiaa valmistellaan ja sitten arvioidaan mikä kaiken kaikkiaan on tarkoituksenmukaisin tapa hallituksen toiminnan seuraamisessa

kun lähdemme siitä että on tarkoituksenmukaista että kasvua pyritään luomaan erilaisilla uusilla toimenpiteillä valtiovarainvaliokunta kuitenkin korostaa sitä että kaiken tämän täytyy tapahtua kehysten puitteissa

tärkeätä on myöskin se että pidetään huolta siitä että sääntely ympäristö suomessa on hyvä siten että yritykset voivat ennakoida tulevat tapahtumat riittävän hyvin ja että sääntely on riittävän kevyttä

tärkeätä tässä ratkaisussa on myöskin se että yrityksillä on tietty mahdollisuus valita missä maassa ne näyttävät voittoa ja alhainen verokanta merkitsee sitä että yritykset voivat hyvinkin valita suomen siksi maaksi jossa ne näyttävät tuloksensa ja myöskin tässä tilanteessa verotulot tulevat suomen valtiolle eivätkä jollekin muulle valtiolle

nyt otetaan merkittävä askel eteenpäin vaalirahoituksen avoimuudessa mutta tämä ei ole varmasti se viimeinen piste vaan jatkoa seuraa vielä tämän eduskuntakauden aikana

se tarkoittaa sitä että valtioneuvosto esittää presidentille määrämuotoisessa päätöksenteossa ja presidentti voi olla hyväksymättä valtioneuvoston esityksen mutta jos presidentti ei hyväksy sen jälkeen alkaa prosessi jossa eduskunnalle tulee keskeinen rooli

jos me katsomme tähänastisia tapahtumia niin ministeri lehtomäki luopui ministerin tehtävästä äitiysloman ajaksi palasi sen jälkeen ja kun hänellä oli vahva luottamus sekä omassa puolueessaan että myöskin eduskunnassa hän saattoi palata ilman ongelmia

paavo lipposen ensimmäisen hallituksen aikana tilanne vakautettiin vahvistettiin näitä kasvun edellytyksiä ja valtiontaloutta kyettiin merkittävällä tavalla tasapainottamaan niin että suomi tässä suhteessa kuuluu edelleenkin kaikkein velkakestävimpien maiden joukkoon

puhemies

olennaista on se että jotta olisi yleislausekejäävi silloin on henkilön puolueettomuutta saatettava ryhtyä epäilemään yleisön keskuudessa

tämän jälkeen joudutaan sitten arvioimaan muun muassa lapin vaalipiirin asemaa ja myöskin satakunnan vaalipiirin asemaa koska tärkeätä on se että kaikkein pienimpiä vaalipiirejä myöskin jatkossa yhdistettäisiin

tosin täytyy sanoa että jossain määrin täytyy olla huolestunut tilanteesta sen jälkeen kun koko likviditeetti on tässä kriisitilanteessa nyt työnnetty markkinoille ja talous kääntyy nousuun minkä tuo likviditeetti aiheuttaa

esimerkiksi kun eilen oli kuuleminen nuorisotakuusta kunnat saavat listan jossa on nimi ja sosiaaliturvatunnus mutta ei yhtään mitään muita tietoja

se merkitsee sitä että kun kasvua pyritään saamaan aikaan huonoja menoja vaihdetaan parempiin passiivisia menoja vaihdetaan sellaisiin menoihin joilla aidosti tuota kasvua ja hyvinvointia saadaan aikaan

suurimmat määrän lisäykset on tehty liikenne ja viestintäministeriön pääluokkaan jossa on katsottu erityisesti sellaisia liikennehankkeita jotka ovat teollisuudelle ja teollisuuden kuljetuksille tärkeitä ja niitä on pyritty edistämään

tältä osin perustuslakivaliokunta tässä yhteydessä täsmentää säännöstä siten että ehdokkaan tukiryhmän ja muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön samalta tukijalta saamia suorituksia käsitellään yhtenä kokonaisuutena

tämä edellyttää velkamaiden talouden saneerausta

mitä tulee sitten vakuuksiin niin on syytä todeta että tässä suurin laitoksessa ei ole mainintaa ja pesäpuita puitesopimuksessa ei ole mainintaa vakuuksista mutta tuo vakuuskysymyshän onkin jäsenmaiden välinen ja siitä syystä on ymmärrettävää että vakuuksia ei ole tässä puitesopimuksessa mainittu

vuosi sitten päätettiin kuntien tehtävien vähentämisestä

matkailu on voimakkaasti kasvava toimiala ja suomessa pohjois suomi on erityisen houkutteleva matkailukohde ulkomaalaisille matkailijoille ja tähän pitää panostaa

vastuullisuutta palkitaan vastaantulollamme

yleisöllä pitää olla siis käsitys siitä että henkilö on jäävi tässä asiassa

no tietysti semmoiselle ministerille joka pelkää sitä omaa luottamustaan tämmöisiä järjestelyitä ehkä sitten joudutaan miettimään niin että varmaan voisi jatkaa kaikesta huolimatta ministerinä vaikka se tuki ei olisi niin kovinkaan vahva

oli suureksi häpeäksi medialle se että ministeri vapaavuoren väitettiin olevan jäävi asiassa kun oli kysymys kansainvälisen sopimuksen valmistelusta ja sen tuomisesta eteenpäin jonka eduskunta nyt sitten tulee hyväksymään

tarkastusvaliokunta oli arvostellut valtioneuvoston päätöksentekoa veroratkaisujen osalta ja nimenomaan tietoperustan riittävyyttä

lähtökohta on se että sen jälkeen jos presidentti ei hyväksy valtioneuvosto voi edetä silloin kun on pakko edetä mutta se voi edetä sillä tavalla että se saattaa asian eduskunnan käsiteltäväksi

mutta hyvin keskeisellä tavalla vaikuttaa talouden kehitykseen se mitä tapahtuu euroopassa euroalueella ja millä tavalla eurokriisi kehittyy

jos on sen sijaan poliittisesta valvonnasta poliittisesta seurannasta kysymys silloin mielestäni tuo tehtävä kuuluu kyllä varsin luonnollisesti nimenomaan erityisvaliokunnalle kunkin ministeriön vastuualueella

sanoisin että kyllä ehkä juuri tässä tilanteessa vielä on syytä pari vuotta säilyttää tämä lainsäädäntö ja pyrkiä välttämään indeksisidonnaisuuksia ja sen jälkeen kun tämän voimassaoloaika päättyy miettiä uudestaan jos inflaatiopelkoja ei ole luovuttaisiinko tästä lainsäädännöstä kokonaisuudessaan

mutta onko hallitus valmis siihen että kaikki kuntien tehtäviä lisäävät toimenpiteet pysäytetään täällä eduskunnassa ja mitä hallitus aikoo vielä tehdä kuntien tehtävien rajaamiseksi

tässä suhteessa asiaa käsiteltäessä vaikuttavilla olosuhteilla on merkitystä mutta myöskin aikaisemmalla toiminnalla on merkitystä

rahoitusta annetaan myöskin ympäristöhankkeisiin kuten itämeren suojeluun suomenlahden rantavaltioiden ympäristönsuojelun yhteistyöhön ja ravinnekuormaa vähentävään nutri hankkeeseen

tältä osin täytyy sanoa että tosiaan keskeisiä sosiaali ja terveyspalveluja usein ei voida toimittaa veteraanipalveluja siitä syystä että tuota yksityisyydensuojaa korostetaan niin kovasti

heinäluomalle on syytä todeta se että kyllä nämäkin ovat arvokkaita sopimuksia nämä tiedonvaihtosopimukset ja tietysti pitää olla syy jolloin niitä voidaan käyttää

valtiovarainvaliokunta on selvittänyt myöskin tätä asiaa huolellisesti ja täytyy sanoa että mitä tulee niihin laskelmiin jotka olivat ministereitten käytettävissä niin ne perustuivat verojaoston käytössä oleviin mikrosimulointimalleihin joita on käytetty toistuvasti myöskin hallitusneuvottelujen yhteydessä ja tältä osin täytyy sanoa että tietoperusta oli mielestämme varsin asianmukainen